tässä mielessä tietysti toivon myös sitä että joskus voitaisiin mennä siitä missä aita on matalin eikä lähdettäisi kurmuuttamaan näitä yrittäjiä

oulussahan se on viety pois mutta ainakin meillä pirkanmaalla kunnat haluavat pysyä itsenäisinä ja niitä nyt pakotetaan väkisin yhteen ja maaseutukunnista osa lopetetaan ja reuna alueilta lopetetaan palvelut

uskon että viranomaisetkin tajuavat tämän tilanteen että ei kannattaisi nyt niin hirveästi lähteä suomalaisia yrittäjiä jahtaamaan tässä asiassa vaikka tällainen täysin järjetön direktiivi meille tuleekin

kaiken lisäksi eun maaseuturahaston kautta tuleva rahoitus päättyy ja jäljelle jää vain kansallinen viestintäviraston myöntämä rahoitus joka jäykkien rajoitustensa vuoksi soveltuu hyvin harvoin projekteihin

tuen myöntämisen ehtoja tulisi muuttaa jotta valokuitutekniikalla voidaan rakentaa kustannustehokkaasti järkevien kokonaisuuksien laajakaistayhteyksiä

nimittäin yksi malli tässä voisi olla tämmöinen postitoimintavero jolla tätä nimenomaan sillä tavalla ohjattaisiin ettei aseteta tätä yleispalveluvelvoitetta suorittavaa itellaa huonompaan asemaan

koska edelleen olen kylätaksin poika niin puolustan sitä että erityisesti haja asutusalueella ikärajan poistaminen voi auttaa ammattitaitoisten kuljettajien taksipalvelujen saatavuuden turvaamista jatkossakin ja moni vanhempi taksiyrittäjä voi sitten vielä ajaa jonkin aikaa kun vain lääkäri näin suo

maaseuturahaston rahoituskanavan sulkeutuminen on korvattava kansallisella rahoituksella vaikka nyt taloustilanne tietysti tiukka onkin

markkinaehtoisesti rakentuvien alueiden määrittely tulee muuttaa todellisuutta vastaavaksi niin kuin tässä aikaisemmin sanottiin ja poistaa keinotekoinen laskennallinen määritelmä joka sulkee esimerkiksi kyläkeskukset tuen ulkopuolelle

koska tässä sai puhua vielä pidempään niin sen verran jäi tuossa sanomatta vielä tästä että ehkä tässä holhoavassa alkoholipolitiikassa on juuri ollut se ongelma että kyllähän alkoholistit sen juomansa saavat joka tapauksessa vaikka lasten rahoista

mitään tulvaa en usko että ikääntyneistä kuljettajista tulee mutta tämä mahdollistaa kuitenkin nimenomaan siellä tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten palvelemisen

meillä on suomessa puoli miljoonaa vapaa ajan asuntoa ja niiden pitäisi olla mukana ja yhteys on rakennettava kiinteistön rajalle asti ei vain kahden kilometrin päähän

esitys mahdollistaa myös ajoluvan uudelleen voimaan saamisen niille kuljettajille jotka ovat jo ehtineet menettää ajoluvan nykyisen yläikärajan takia ja tämä on minusta hyvä asia

sen sijaan kun puhutaan tästä avoimesta tällaisesta keskieurooppalaisesta voi sanoa oluiden maistelukulttuurista niin se nyt on ehkä lähempänä sitä mitä meidän pitäisi tavoitella

jos me ajattelemme että meillä on kaikenlaista netflixiä ja monenlaista palvelua nyt tulossa tuonne verkkoon ne vievät todella paljon kapasiteettia

siinä mielessä tämä esitys on ihan hyvä

samaan aikaan kun siinä naapurissa katsotaan netflixin elokuvaa niin saattaa olla että maanviljelijältä jää eu hakemus tekemättä siinä viereisellä tontilla

se nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa taksialalle tuloa mutta totta kai se osaaminen pitää olla ja siitähän vastaa yrittäjä myös kuskien osalta että suomen kielen taito ja ruotsin kielen taito joko tai on olemassa taksiyrittäjällä

se on pitkän tähtäimen investointi ja nyt sadan megan suomen ulkopuolelle ovat jäämässä niin haja asutusalueet kylineen taajamat ja pikkukaupungit kuin isompien kaupunkien lähiötkin

kaiken kaikkiaan sanoisin vielä tästä ravintolapuolesta että se työllistää nuoria ihmisiä paljon ja myös sellaisia nuoria jotka eivät välttämättä osaisi olla kahdeksasta viiteen työssä

monet jotka ravintola alalla työskentelevät ovat tällaisia vähän erikoispersoonia ja väitän että tämä on hyvä työpaikka monille heistä tämä ravintolassa työskentely

sen sijaan että teemme kalliita investointeja sinne ja tänne ja aina vähän jälkijunassa pikkuhiljaa voimme täyttää tulevaisuuden tarpeet pitkäksi aikaa kerralla ja rakentaa koko suomen kattavan valokuituverkon

mieluummin niin että ollaan toisten seurassa ja haetaan tätä sosiaalista puolta

kyllä tässä täytyy sanoa että edellinen laki on siinä mielessä selvä että jos sinä tuotat vahinkoa kun rikot tätä oikeutta niin silloin sinä olet tehnyt rikoksen mutta tässähän poliisi ei voisi tutkia vakaviakaan oikeuden loukkauksia koska rikoksesta tehtäisiin pelkkä rikkomus ja piraattipalveluja voisi perustaa avoimesti kun palveluntarjoajan hyvitysvelvollisuus poistettaisiin

tässä on hyvin paljon ikäviä piirteitä mutta siitä olen samaa mieltä mitä tässä edustajat ovat kysyneet että voitaisiinko lisensoinnilla parantaa näitä laillisia palveluja

mobiiliverkkoa on kokeiltu mutta se ei vielä kuluttajan näkökulmasta ole sellainen joka riittävästi tarjoaisi kapasiteettia laajakaistan käyttäjille

mieluummin spotify kuin pirate bay eli se että ihmisillä olisi mahdollisuus todellakin käyttää erilaisia digitaalisia sisältöjä helpommin ja maksullisesti

silloin ei tarvittaisi näin monimutkaisia aloitteita

kaiken kaikkiaan toivon menestystä näille hankkeille kuitenkin ja toivon että hallitus saisi tätä vielä eteenpäin

arvoisa puhemies

kommenttina täytyy sanoa sen verran että tätähän yritettiin muun muassa ministeri hyssälän aikaan että ravintoloiden aukioloaikoja rajoitettaisiin mutta siitä nousi niin hirveä meteli sitten alalla että se ei tuntunut toimivan

minä olen ihan samaa mieltä tässä että pitäisi mennä terveempään kulttuuriin ja ei niin että kotona juodaan kalsarikännejä vaan mieluummin nautittaisiin ravintoloissa hallituissa olosuhteissa

että myös niitä voitaisiin myydä koska ne ovat myös esimerkiksi englannissa iso voi sanoa nautintoaine ja elintarvike

siinä mielessä tässä varmasti täytyisi tämän hallituksen esityksen lisäksi tehdä tulevia toimenpiteitä näiden pienpanimoiden toiminnan parantamiseksi keskustelun kautta on se että otevrel oli

tässä iässä kaikille yhteiset taide ja taitoaineet nimenomaan luovat onnistumisen iloa ja niitä rakennusaineita millä päästään puberteetista eteenpäin ja juuri sitä itsensä hallitsemista mistä ed

lehti täällä puhui

elikkä kuitenkin me tarvitsemme itse asiassa tasa arvoista suomalaista peruskoulua joka turvaa kaikille oppimisen mahdollisuuden ja erityisesti myös tukiopetusta niille lapsille niin että he eivät tipahda

jokainen lapsi on täyden opetuksen arvoinen

arvoisa puhemies

katsojat voivat itse valita milloin siirtyvät

muistamme varmasti mitä tuo digitalisointi aiheutti katsojissa

kovasti palautetta tuli meille

nythän on kovasti tullut kritiikkiä kaupalliselta medialta printtimedialta että se vie syö tavallaan heidän rahojansa

minä väitän että sillä ei ole kovin suurta vaikutusta vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä että meillä tässä maassa mainosrahasta on valtava pula

ne ihmiset jotka haluavat maksaa laatusarjoista ovat valmiita niistä maksamaan ja näin myös laadukkaita ohjelmia voi toteutua

on kysyttävä säädämmekö täällä niin paljon tulkinnanvaraisia lakeja eunkin seurauksena että tarvitaan oikein spesialisteja jotka selvittävät millaisia lakeja me oikein säädimme

juuri se vanha bbcläinen ajatus että hyvistä ohjelmista tulee suosittuja ja suosituista ohjelmista tehdään hyviä voi toteutua niin ylen kuin kaupallisenkin television puolella

oikeusministeriön hallinnonalalla tutkimuksen määrä ja laatu ovat pitkälti kiinni juuri oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen voimavaroista ja esimerkiksi rikosuhritutkimusta ei ole ollut varaa pitää ajan tasalla

olisi saatava aikaan jotkut rajat kuinka pitkään esimerkiksi kaavoituspäätöstä voidaan vatvoa erilaisissa oikeuselimissä

nykyinen taloustilanne saattaa aiheuttaa vielä enemmän velkomus ja konkurssiasioita ja totta kai myös toimeentulo sosiaaliturva ja terveysasioissa näin voi käydä

sen verran lisäisin että ruotsissahan on myös haluttu puuttua tähän rikkidirektiiviin että olisiko mahdollista ollut tietyille teollisuuslaitoksille saada poikkeuslupaa jotakin alennusta näihin rikkidirektiivin kustannuksiin

kevennetyillä rikosprosessikeinoilla voidaan vapauttaa voimavaroja vaativiin ja pitkään syyteharkinnassa olleisiin asioihin mutta niilläkään ei ole mahdollista tasapainottaa tilannetta kokonaan

mutta jos ajatellaan tällaisia peruspalveluja niin kyllä meillä täytyy olla kunnon kapasiteetti tuolla laajakaistassa niin että kun siellä pari poikaa maalaiskylässä katsoo elokuvia niin myös se maanviljelijä voi sen eu tukihakemuksensa tehdä samaan aikaan

nämä wincapita ja ruanda jutut veivät nyt myös rahaa veronmaksajilta sinne

totta kai se kuuluu tietysti meidän kansainväliseen eettisyyteemme olla mukana mutta joka tapauksessa nämäkin jutut sitovat yli kymmenen syyttäjää koko vuodeksi

talousrikokset ovat yhä monimutkaisempia selvitettäviä ja laman myötä tapaukset tulevat varmasti lisääntymään

mitä tulee sitten tähän isoon kysymykseen taajuushuutokaupasta

arvoisa puhemies

syyteharkinnan valmistuminen pidentää osaltaan asioiden kokonaiskäsittelyaikaa

itse otin tähän kantaa jo viime eduskuntakaudella kriittisesti

toivon sitä että tämä teknologinen kehitys tulee auttamaan niin kuin ministeri tuossa viittasi siihen että myös meidän harvempaan asutut seudut ovat tietoliikenteen piirissä

olimme liikennevaliokunnalla tuolla kanadassa ja ainakin siellä hyvin paljon vielä uskotaan valokuidun nimiin mutta nimenomaan sitten tietyiltä täydentäviltä osin mobiililaajakaistaan niillä harvaan asutuilla alueilla minne ei kuitua pystytä vetämään

mutta onko se väärinkäytöksien kannalta riittävää vai luodaanko vain turhaa byrokratiaa tällä systeemillä

koska täällä on puhuttu myös vähän aluepolitiikkaa niin täytyy minunkin pirkanmaalaisena kansanedustajana todeta että kylmäkosken vankilakin on olemassa ja sielläkin voitaisiin tehdä remonttia

edustaja heinonen kysyi aiheellisesti eihän omakotitalon rakentamistakaan tarkista se itse rakentava kirvesmies vaan siellä on riippumaton rakennuksenvalvoja

itse uskon siihen että hyvää politiikkaa on ja yhteiskunnan mittari on se että on vähän rikoksia on toimeentuloa koulutusta sosiaaliturvaa tuloerot eivät ole liian suuret

ihmisillä on ollut huonoa kokemusta meidän mobiiliteknologiasta niin kuin äsken viittasin noihin puheluihinkin jo mutta toivon mukaan me voimme tässä maassa joka nyt ei kuitenkaan ole maailman suurimpia maita ratkaista tällä vähällä väestölläkin nämä viestintäongelmat

juuri viime viikolla televisiossa kerrottiin yksittäisestä turkulaisyrityksestä joka tarjoaa amerikkalaistyylisiä turvatalopalveluja yksityisille ihmisille ja kunnille

rikolliset itse asiassa nauravat näille laeille kun heitä ei enää saada poseen vaikka he eivät maksaisikaan sakkojaan tai saadaan tietysti tällä vaikeammalla menettelyllä

tosin eulta tulee myös liikennepaketti nyt tulevaisuudessa jossa myös moottoripyörät ja mopot tulevat eussa määräaikaiskatsastuksen piiriin

ymmärrän säästötoimet ja vankiloiden kalleuden mutta kansalaisten omaisuuden ja henkilökohtaisen turvan kannalta tämä muuntorangaistuksen poisto ei välttämättä ole kaikkiaan ollut hyvä juttu

uusi katsastuslaki suosisi isoja korjaamoja niiden hyvän valmiuden vuoksi mutta pienet korjaamot eivät pääse yhtä helposti kilpailuun mukaan kalliiden investointien vuoksi

mielestäni hallintovaliokunta on oikein tätä lakia nimenomaan sorvannut niin että jatkuvaa oleskelulupaa ei myönnetä maasta poistettavalle mutta lupa työntekoon myönnetään että ei tarvitse vilunkikonsteilla rahaa tienata ja niin että rikoksen tehnyt ei voi valiokunnan esityksen jälkeen tuoda mukanaan niin sanottuja ankkurilapsia suomeen kunnes hänet karkotetaan

väkivaltarikokset varsinkin ovat lisääntyneet ja tältä osin täytyisi olla tarkkana että meillä on sellainen kriminaalipolitiikka joka myös suojelee tavallista kansalaista

päinvastoin harvaan asutuilla alueilla katsastusasemien verkko saattaisi harveta entisestään koska vain suuret merkkikorjaamot porskuttaisivat ja ne ovat yleensä kaupungeissa